samalla täytyy tietenkin todeta että vanhustenhoito on pääosin suomessa laadukasta mutta tämä ei peitä eikä lievennä tosiasiaa että myös vakavia puutteita on ilmentynyt

esimerkkinä valitusta suunnasta ovat pääministerin ja valtiovarainministerin kuntiin kohdistuvat syytökset tuhlailusta tai hoivaa tuottavien kuntatyöntekijöiden kiristäminen nollapalkkojen korotuksiin jotta valtionosuuksiin saataisiin lisäyksiä

arvoisa herra puhemies

ikääntyvän yhteiskunnan suomessa toimet tilanteen parantamiseksi on tietenkin jo aloitettu mutta väestön vanhentuessa yhä voimakkaammin myös keinoja on lisättävä

vanhusten kanssa toimivien koulutukseen on satsattava nykyistä huomattavasti enemmän jotta kaikilla sosiaali ja terveydenhuollossa toimivilla on tähän ammatilliset perustaidot

hoivan laadussa on myös perustellusti tarve siirtyä pois vanhakantaisesta sairaalahuonetyyppisestä hoivasta pienempiin kodinomaisiin yksiköihin jotka vaativat asianmukaisia tiloja sekä henkilöstöä

tästä syystä talousvaliokunta myöskin kiitokset puheenjohtajalle on ihan omana asiana käsitellyt tuulivoimaa ja siihen liittyviä ongelmakohtia

myös halua asua kotona mahdollisimman pitkään tulee vahvistaa uudenlaisen tekniikan mutta erityisesti työtapojen osalta

on mietitty mitkä olisivat ne edistettävät asiat joihin voitaisiin valiokunnan puolelta kiinnittää huomiota ja lykkiä vähän eteenpäin sillä tuntuu että selvityksiä on tehty

en haluaisi nähdä tätä lausahdusta jonka erkki vauramo on lausahtanut että jokaisen vanhainkodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston ovelle pitäisi liimata lappu pitkäaikainen oleskelu täällä vaarantaa terveytesi

ja kuten todettu ongelmia on sekä luvituksissa monenlaisissa prosesseissa valitusmahdollisuuksissa maanomistajien korvauskysymyksissä lentoliikenteessä lintujen muuttoreiteissä välkevaikutuksissa melussa monissa monissa asioissa

mutta ehkä näistä suurimpana kivenä ovat olleet nämä tutkavaikutukset ja erityisesti tietysti rannikkoseuduilla joilla toisaalta tuuliolosuhteet ovat myöskin parhaimmat

arvoisa rouva puhemies

vanhusten laadukasta hoivaa ei taata laeilla kuten on moneen kertaan todettu mutta tämä vaadittu laki toisi hyvän taustatuen niin vanhuksille kuin heidän läheisilleenkin

tässä kohden yhteistyö työ ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön kanssa tuntui joskus takkuilevan

samalla kuitenkin tarvitaan riittävää valvontaa jonka osalta joutuu tässä aluehallintouudistuksen vaiheessa olemaan vähintäänkin huolissaan

koska kunnat ovat aika tiukoilla kaiken kaikkiaan talouden osalta niin olisiko mahdollista miettiä tätä kuntakorvauksen maksamista kolmen vuoden sijaan vaikkapa neljältä vuodelta koska se helpottaisi huomattavasti kunnan palveluiden järjestämistä

suurimpana kantona kaskessa on kuitenkin yhä synkkenevä kuntatalous joka myös vanhustenhoivan osalta tarkoittaa lomautuksia ja henkilöstösäästöjä

no nyt sitten ollaan tilanteessa jossa voidaan määritellä mikä on se kompensaatioalue jolleka sitten tämän lain mukainen malli olisi mahdollista toteuttaa niin että valtio lähtee mukaan muuttamaan tutkia ja tekemään uusia ratkaisuja mitä puolustusvoimien puolelta näihin tarvitaankaan minkä jälkeen sitten tuulivoimayhtiöt maksavat niin sanottuna tuulivoimamaksuna turbiinikohtaisesti takaisin nämä

jatkuvasti lisääntynyt palvelutarve on realisoitunut tänään keskustelussa oleville vanhuksille heidän läheisilleen ja vanhusten kanssa työskenteleville ja kuntapäättäjille

jotenka ajatus että valtio tukisi toista kautta ei toteudu tässä vaan kyllä kaikki yhtiöt joutuvat tämän oman osansa maksamaan

ja kuten täällä jo mainittiinkin niin on tietysti monia muitakin alueita jotka odottavat ratkaisua vaikkapa se kaakkoinen suomi

siellä on vttn laskelmat ja selvitykset saatu ja nyt odotetaan syksyyn mennessä luvattuja puolustusvoimien arviointeja ja myöskin euromääräisiä vaikutuksia mitenkä paljon sitten valtion tulisi siinä kohtaa väliin laittaa ja minkälaisia tutkien muutoksia sille alueelle tarvittaisiin

ja sitten palataan tähän saliin taas takaisin että mistä löytyvät ne rahat seuraavien alueiden hankkeiden kompensointiin

tärkeätä näissä kompensaatiomaksuissa on myöskin se että vaikka voin uskoa että eri alueilla joudutaan tekemään hyvin erilaiset muutokset tähän tutkajärjestelmään niin ei ole kyllä mitenkään kilpailullisesti kohtuullista että ne varsinaiset turbiinimaksut poikkeaisivat sitten kovin paljon toisistaan

muissa euroopan maissa on jo asiat saatu käsiteltyä ja kuten ministeri sanoi huhtikuussa on jo tulossa tähän lakiin seuraavat muutokset jotenka palaamme hyvinkin nopeasti tähän samaan asiaan uudelleen

arvoisa rouva puhemies

on totta että julkisen yksityisen ja järjestöjen yhteistyö on se millä on kehitysyhteistyötä tehty ja tehdään tulevaisuudessakin

tärkeätä on tietysti myös seurata nyt miten tämä malli käynnistyy ja miten ne seuraavat alueet lähtevät käyntiin ja erityisesti kun tässä kohtaa nyt on käytetty tätä syöttötariffirahoitusta mikä mielestäni on ihan perusteltu niin mistä löytyvät sitten niitten seuraavien alueiden rahoitukset

mutta kyllähän se painotuksena tuntuu kummalliselle että finnfund ei halunnut eikä anonut koskaan tällaista rahamäärää ja sille kolminkertaisesti sitä halutaan antaa kun sitä vastoin järjestölle joka voisi selvittää miten suomalainen yritys tuolla toimii ihmisoikeuksien tai ympäristön vastaisesti ei anneta rahoitusta enää ollenkaan

eräänä muutoskohtana on tässä ollut niin sanottujen b luvilla elikkä väliaikaisilla oleskeluluvilla olevien asema

nyt hallintovaliokunnan lähes yksimielisessä esityksessä mahdollistetaan väliaikaisella oleskeluluvalla suomessa oleville työnteko

tulevatko ne näistä turbiinimaksuista jotka nyt saadaan sitten tämän lain puitteissa ja voidaanko niitä kohdentaa seuraaviin

sitä en tiedä ja sen takia esitän sen huolen myöskin tässä

tässä on saatu mielenkiintoinen tieto että käsittely oli täysin yksimielinen ja sitten loppuvaiheessa yhtäkkiä tulikin erilaista mielipidettä perussuomalaisten puolelta

mielelläni olisin halunnut nähdä ne huomattavasti humaanimmat ajatukset jotka siinä alkuperäisessä versiossa olivat jolloinka myöskin väliaikaisella oleskeluluvalla oleville ihmisille olisi taattu kielikoulutusta

minimi ei kuitenkaan ole paljon jos se takaa turvapaikanhakijoille asumisen vastaanottokeskuksessa päivittäisen ruuan ja lupauksen yksilöllisestä papereiden käsittelystä

siitä syystä minun mielestäni asia ei ole sama jos mietitään mitenkä asenteet ovat tiukentuneet muissa pohjoismaissa koska lukumäärät ovat aivan toisenlaiset

myös suomen tavoitteena on yhtenäinen eurooppalainen pesin papereissa oleva maahanmuuttopolitiikka

elikkä kyseisessä laissa luottolaitostoiminnasta ja monissa muissa laeissa siihen yhteyteen kaiken pohjana ison lakipaketin uudistamisessa on ollut pankkisäätelyn kokonaisuudistus ja basel iiin uudistaminen jonka mukaan sitten direktiivi sekä tiukempi asetus ovat ohjanneet tämän lain valmistelua

ei voi olla niin että suomalaisilla on oikeus ja mahdollisuus muuttaa ulkomaille tekemään työtä asumaan perheineen kaikkineen mutta tänne päin olisi rajat suljettu

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettiesityksessä oli myöskin rahaesitykset sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksiin siltä osin että kotouttamiseen olisi saatu palveluja parannettua

tässä käytiin pitkää keskustelua ja hyvää valmistelua ja montaa asiaa pohdittiin mutta varsinaisiin muutoksiin ei valiokunta juurikaan lähtenyt

tämä keskustelu on ollut todella mielenkiintoinen viime viikon ulkomaalaislain ensimmäisen käsittelyn jälkeen

täällä isot kysymykset joiden vaikutukset nähdään tulevaisuudessa liittyvät muun muassa pankkien lisäpääomavaatimuksiin

jää nähtäväksi vaikuttavatko nämä sitten rahoituksen saannissa ehtojen tiukentumisten kautta

arvoisa herra puhemies

nyt yhtäkkiä tuli joku kummallinen tunne siitä että piti asiaan ruveta ottamaan kantaa ja keskustelemaan ja esittämään kommentteja kuinka hänellä on vain kysymyksiä ei vastauksia vaikka hän on itse ollut tuomassa tätä lakia porukalla tähän eduskuntaan

toisaalta tähän pakettiin kuului myöskin finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehtäviä muutoksia kuten myöskin lakiin luottolaitostoiminnasta ja sijoituspalvelulakiin tehtävät muutokset

näistä kaksi tärkeätä olivat säännökset hallinnollisten seuraamusten osalta seuraamusmaksun korottaminen myöskin ja sitten toisaalta rikkomusten ilmoitusvelvollisuus jotka tulevat siis sekä sijoituspalvelulakiin että luottolaitoslakiin

kysyä voi myös toteutuuko itsehallinto jos kunnan ainoa tehtävä on olla maksajana suuressa kuntayhtymässä tai palveluiden ostajana toisista kunnista

mutta muutama sana ehkä enemmän yleisöäkin kiinnostavasta asiasta joka on asuntojen lainakatto

tätä keskustelua on käyty suomessa jo aiemminkin olisiko lainakatto mahdollisuus estää asuntokuplat hintakuplat niin kuin muutama vuosikymmen sitten tässä suomessakin on koettu

suomessa niistä tärkeimmät liittyvät koulutukseen sosiaali ja terveydenhuoltoon sekä teknisen infrastruktuurin ylläpitoon

olen sitä mieltä että kunnan koolla ei ole merkitystä ihmisten lähipalveluiden järjestämiseen sillä meillä on hyviä esimerkkejä suurista liitoksen tehneistä kunnista kun taas toisinpäin pienistä kunnista joissa tilanne on heikko

herra puhemies

toisaalta olen meidänkin alueeltamme saanut palautetta perheiltä jotka eivät ole saaneet muun muassa lapsen koulunkäynnin helpottamista tai turvaamista turvaavia aputoimia vaikkapa kuraattorin puheterapeutin ja muitten sen vuoksi että kunta on ollut liian pieni ja niitä ei ole ollut mahdollisuutta saada

sitä vastoin tänään käytetty kouvola esimerkki toinen sieltä samalta suunnalta on se että ne nuoret sillä alueella valitsivat sen kaupungin lukion jo ennen kuntaliitosta siitä syystä että se laatu ja se valinnan mahdollisuus siellä suuremmassa kaupungin lukiossa oli huomattavasti parempi kuin siinä aikuisten väkisin kiinni pitämässä omassa pienessä lukiossa

mutta nyt siis on tulossa

pk sektorille

tätä viennin tukemista erityisesti venäjän puolelle on nyt nimitetty etabloitumisen tukemiseksi ja sitten on tämä team finland toimintamalli

mutta kun meillä on tiedossa että hallitus on luvannut valmistella venäjä selonteon joka tukisi myöskin tätä venäjän kaupan lisääntymistä molempiin suuntiin kysyisin ministeriltä mikä on tämän tilanne

kunnan tehtävä on kuitenkin palveluiden tuottamisen lisäksi huolehtia alueensa elinvoimaisuudesta ja elinkeinojen edistämisestä ja tämä vaatii suurempia hartioita

jos ajattelen erilaisia yrityspuistoja osaamiskeskittymiä elikkä kaikkea muutakin kuin pelkkää tontin paikan tarjoamista yrityksille niin siinä vaaditaan osaamista ja enemmän kuin yksi ihminen kunnassa sitä tekemään ja valitettavasti ehkä suuntaus on tämä että tähän puoleen kunnat joutuvat ja satsaavat yhä entistä enemmän

tästä syystä siis tämä ajattelu että tällä pystyttäisiin pikkuisenkin suitsemaan näitten hintojen nousua on erittäin hyvä

sitten pienenä yksityiskohtana mutta mielestäni tärkeänä ovat hallinnolliset muutokset ja rajaukset jotka tähän lakiin tulevat myöskin nyt unionin kautta

ne kuulostavat jonkun verran tutuilta kun mietitään meillä tehtyjä omistajaohjaukseen elikkä valtionyhtiöihin tehtyjä ohjeita joissa on hieman samantapaisia mutta nämä ovat toivottavasti niitä mitkä tulevat myöskin muihin yhtiöihin jo käytännöksi tulevina vuosina

nykyisessä hallitusohjelmassa onkin kirjattu niin että samalla kun ja jos tulee lisää velvollisuuksia niin myöskin valtionosuudet lisääntyvät

elikkä samalla tässä lainsäädännössä muutetaan hallintoa niin että hallitusten kokoonpanoon tulee vaatimuksia mikä siis käytännössä tarkoittaa naisten määrän lisäämistä yhtiöiden hallituksiin luottolaitospuolelle

mutta emmehän me halua ajatella sellaista kuntaa jonka valtionosuudet per asukas kasvavat jatkuvasti samalla kun sen verotulot pienenevät

siksi ajattelenkin niin että miksipä tämä verotulojen osuus kunnan palveluiden tuottamisesta ei voisi olla yksi kriteeri määriteltäessä elinvoimaista kuntaa

toisaalta sinne tulee säädöksiä johdon luotettavuuteen ja pätevyysvaatimuksiin ja johdon ajankäyttöön mikä tarkoittaa sitä että tästä eteenpäin on rajattu johtajien mahdollisuus istua toisten yhtiöiden hallituksissa määrättömästi

näitä on ollut käytössä jo monissa muissa maissa muun muassa muistaakseni yhdysvalloissa jo vuosia sitten että on rajattu kahteen ylimääräiseen yhtiön hallitukseen oman toimitusjohtajan tehtävän lisäksi

sen takia meillä asukasmääräkriteereitä huomattavasti tärkeämpää on määritellä kriteereiksi mikä on sen kunnan mahdollisuus oikeasti tuottaa palveluita niitä mitä on meille määrätty mikä on se mahdollisuus pitää päätöksenteko sillä samalla kunnanvaltuustotasolla joka kerää myöskin verotulot ja mikä on se kunnan mahdollisuus päättää niistä elinvoimaisuutta ja elinkeinoa tukevista ratkaisuista yhdessä paikallisen yritysmaailman kanssa

arvoisa rouva puhemies

tästä haitasta kärsivät tietenkin valtio saamatta jäävinä tuloveron arvonlisäveron ja muiden verojen tuottoina tästä kärsivät yritykset ja yksittäiset työntekijät muun muassa saamatta jääneinä palkkoina

tuottavuus toiminnan tehokkuus on tietysti varmaan aina palkittavaa mutta nyt siihenkin tulee rajoitukset kuinka paljon se voi maksimissaan olla

ja toivon että tämä myöskin pikkuisen sitten skarppaa niitä luottolaitostoimintaa pyörittäviä ihmisiä ettei niitä luottoja lähdetä antamaan sillä intensiteetillä että saataisiin itselle lisää tuloja

kysymys syrjäseuduista on myös kirjoitettu hallitusohjelmakirjauksiin niin että ei tietenkään yhdistetä kaikkia kuntia vaan että näiltä osin palvelut kootaan ohjatusti riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla jotenka syrjäseutuja ei hyljätä eikä jätetä yksin

nämä olivat ne ehkä asioina pienemmät tässä isossa paketissa mutta mielestäni henkisesti tärkeät kohdat

onkin tuntunut tässä jopa varjonyrkkeilyltä ja toisaalta myös kannustavalta se että meillä yksi asia kaikki ovat sitä mieltä että paras hanketta on jatkettava

nyt kuitenkin näyttää siltä että konkreettiset esitykset jäävät vähäisiksi ja neuvottelupöytä on monissa kohdin tyhjentynyt niin että siellä ovat ek ja hallitus kahdestaan

skinnarin tekemään hylkäysesitystä ja kummeksun myöskin tätä kiirettä koska tässä lakiesityksessä ei ole mitään muuta esitystä eikä mitään muuta kohtaa koko suomen pankkiin liittyen kuin ainoastaan tämä nimitysvallan siirtäminen

vielä tähän lisäyksenä että näillä erityislainsäädännöillä jo nyt ollaan viemässä presidentin valtaoikeuksia ilman että parlamentaarinen perustuslakia pohtiva työryhmä on saanut asiasta mitään esitystä

siihen tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia siihen tarvitaan parempaa ja lisääntyvää valvontaa siihen tarvitaan suurempia sanktioita nopeampaa käsittelyä jotta rikoshyöty jää myöskin vähäisemmäksi

myöskin kolmannessa kohdassa joka on valmiuslaki presidentin valtaoikeuksiin ja mahdollisuuteen ja yhteistyömahdollisuuksiin puututaan merkittävällä tavalla

kuulostaa hyvin suurissa lainausmerkeissä sanottuna mielenkiintoiselta toimintatavalta tältä hallitukselta tuoda erityislainsäädännöllä näitä kohtia ennen kuin työryhmä on tehnyt työnsä

mutta tällä hetkellä meillä on jopa vastakkaisilta tuntuvia toimia muun muassa valtion tuottavuusohjelman kautta tehdyt vähennykset valvonnasta

sosialidemokraattien vaihtoehtoina työelämän kehittämiseen ovat monet kohdat mutta ne esitykset jotka liittyvät erityisesti harmaan talouden kautta suomalaisen työelämän parantamiseen ovat tilaajavastuulain laajennus koko ketjuun kanneoikeuden antaminen myös liitoille eikä vain yksittäisille ihmisille resurssien lisääminen työsuojelulle ja luottamushenkilöiden vallan pitäminen edes nykyisellään tai lisääminen tiedonsaantiin

tässä keskustelussa tulee kysymykseen mielestäni se mikä on se työväenpuolue kuka oikeasti puolustaa työntekijöitä

arvoisa puhemies

ensin kysymys opetusministerille

alueelliset erot ovat kuitenkin valtavat ja johtuvat osittain kuntien rahoitusosuuksista

mitä tälle ongelmalle voitaisiin tehdä jotta kaikille pienille lapsille olisi laadukas iltapäivä ja aamupäivähoito ympäri suomen riippumatta missä asuu

jos kiinnijäämisen riski on niin pieni kuin näissä selvityksissä on esitetty käsittelyajat vievät vuosia sanktiot jäävät alhaisiksi niin tämä järjestelmä ei toimi ennalta ehkäisevänä vaikutuksena

kun täältä rahastosta nyt puretaan muun muassa tähän stadionin remonttiin niin olen ymmärtänyt että rahasto on tämmöisten kertaluonteisten menojen kattamisessa ollut paikka

toisaalta ihmiset joista ed

huoli on ehkä vielä enemmän sitten täällä valvonnan puolella toisaalta poliiseissa jotka tutkivat näitä tilanteita toisaalta työsuojelun ja verotuksen osalla mitenkä se valvonta toimii

korkeaoja äsken mainitsi tekevät pimeitä töitä ainakin minulle kerrotuissa tarinoissa osin siitä syystä että he pitävät sitä jopa oikeutettuna kun ei isommillekaan rosvoille mitään tehdä

nyt tiedän ja luin tuosta että siitä puretaan myöskin muille kuin pelkästään stadionille

kukaan ei ilmoita toisista yrityksistä että toimenpiteitä ei tehdä vaan se perustuu pelkästään siihen että meillä on riittävät resurssit siihen

ovatko ne muutkin kuitenkin tämmöisiä investointiluonteisia menoja ettei siitä rahaston purkamisesta tule automaattia budjetin katteeksi

huolissani olen myöskin siitä pienenevästä prosentista joka budjettirahoituksesta enää tulee liikunnalle sillä silloin kun meidän veikkauksen tulos lähtee menemään toiseen suuntaan niin liikunta on kaikkein heikoimmalla

en tietenkään pidä sitä oikeutettuna mutta tähänkin toisaalta voitaisiin hyvin puuttua lyhentämällä ihmisten työttömyysaikaa parantamalla niitä etuuksia joustavuutta siihen etteivät ne katkea saman tien jos ihminen jää työttömäksi ja riski pimeille töille tulee sitten suuremmaksi ja monta monta muuta asiaa

yksi esitys on pieni mutta on jo mennyt eteenpäin sosialidemokraattien aloitteesta ja painostuksesta ja se on tietenkin rakennusteollisuuden käännetty arvonlisävero

meillä on monta haastetta kunnille ja kunnat jos mitkä ovat ottaneet kyllä tätä julkisen talouden tasapainotusvastuuta kyllä ihan kiitettävästi silläkin seurauksella että kuntien velkamäärä kasvaa sitten aika paljon

arvoisa herra puhemies

meillä nyt haasteena on se että kunnille ollaan siirretty ja siirtämässä yhä enemmän vastuuta työllisyyden hoidosta ja nyt tietysti tämä turvapaikanhakijoiden kysymys on toinen suuri kuntataloutta rasittava asia

onko sitten näihin varauduttu ja mitenkä saataisiin sinne kuntapuolelle tukea niin resursseihin elikkä euroina suoraan kuin myöskin osaamistukea ja muuta näitten kahden aiheen osalta

iso huoleni liittyy kuitenkin siihen että kun itsehallintoalueita nyt ollaan muodostamassa joiden piti olla sote alueita mutta niistä on nyt tulossa jotain muuta niin kunnilta välittyy huoli että heitä ei kuulla

meillä on tästä lamasta selviämiseksi ollut selkeästi kaksi erilaista linjaa tänä vuonna kuten aikaisempinakin vuosina mutta erityisesti nyt joista ministeri kataisen esittämä elvytyksen jo lopettaminen exit strategia on toinen ja johonka sosialidemokraatit eivät ole taipumassa

meidän mielestämme elvytystä jatkava linja elikkä se täysin vastakkainen linja jolloinka vahvistettaisiin taloutta ja erityisesti työllisyyttä suuntaamalla enemmän volyymiä julkisiin panostuksiin olisi se linja jota vielä tämän ja ensi vuoden aikana olisi noudatettava

elvytyksen osalta oecd ei suomea rankannut kovin korkealle siitä syystä että oecdn kriteerithän olivat oikea aikaisuus kohdennus ja määräaikaisuus

kaikki veroelvytykset on tehty jatkuvasti elikkä koko tulevaisuuteen yhä edelleen rasitusta luoviksi

olisin kommentoinut aiemmalle kuntaministerille tästä keskustan positiivisesta suhtautumisesta